eli on tärkeätä säilyttää muun muassa turpeelle se organisaatio joka sitä tuottaa ja hoitaa verotusta tavalla joka tämän mahdollistaa

esitimme sitä että tämä tilatuki tulisi sitoa peltoon koska meidän järjestelmässämme pelto siirtyi vuokraajalta tai viljelijältä toiselle ja käytäntö oli muodostunut meillä sellaiseksi että kuka kulloinkin peltoa viljelee myöskin saa asiaan kuuluvat tuet

se oli ollut aikaisemmin mutta emme olleet saaneet virkamiesvalmistelussa juurikaan muilta mailta tukea ja se oli jäänyt jo sitten varsin kauan ennen viimeistä poliittista rutistusta pois agendalta

kun sitten lakiesitystä ministeriössä harkittiin jouduttiin pohtimaan sitä miten tässä tulisi toimia

unionin esitys oli aika tavalla selvä

minä olen aivan hämmästynyt siitä minkälainen keskustelu täällä on verrattuna vähän aikaisemmin käytyyn keskusteluun kun puhuttiin tulevaisuusvaliokunnan selonteon löytöretkiä biopolitiikkaan pohjalta kuinka kielteisesti täällä suhtaudutaan moderniin kasvinjalostustekniikkaan eli geeniteknologian käyttöön kasvinjalostuksessa ja pyritään toimenpiteisiin että koko tämä keskeinen maataloustuotannon perusalan eli kasvinjalostuksen uusi teknologia kiellettäisiin suomessa ja sen hyväksikäyttö kiellettäisiin suomessa

oli päivänselvää että jos olisivat tuolloin vuokranantaja ja vuokramies tienneet että tällainen lainsäädäntö tulee niin vuokraehtoihin olisi kirjattu kohta jossa olisi sovittu että tukioikeus liikkuu pellon mukana

pitää ottaa huomioon että kaikkialla maailmassa esimerkiksi kiinassa voimakkaasti intiassa yhdysvalloissa brasiliassa suurissa maatalousmaissa voimakkaasti kehitetään geeniteknologiaa

me olemme täällä sellaisella alueella joka on poikkeuksellinen maataloustuotantoalue pitkän päivän alue ja vielä kun ilmastonmuutoksen myötä tehoisan lämpötilan summa lisääntyy me tarvitsemme välttämättä omia lajikkeita ja jotta voisimme kehittää niihin tarpeisiin omia lajikkeita tarvitaan uusinta teknologiaa myös tässä suhteessa

eli itse asiassa se käytäntö sittemmin kun asia tuli tunnetuksi on säännön mukaan tehty kaikkiin vuokrasopimuksiin eli tukioikeudet liikkuvat pellon mukana

gustafsson sanoitte että me sosialidemokraatit uskomme että näillä toteutetuilla eläketoimilla saadaan riittävästi pidennettyä työuria mutta se ei riitä että te sosialidemokraatit luotatte siihen vaan näiden kansainvälisten luottoluokittajien pitää luottaa siihen

lakiesitys päätettiin kuitenkin sen takia että kun ministeriössä vallinneen käsityksen mukaan tämä komission asetus oli tältä osin selvä niin meneteltiin tämän komission esityksen mukaan jenin kun itse totesi niin käy vaikka silloin jouduin itse toteamaan sen että tässä syntyy näiden mainittujen vuokratilanteiden osalta tällainen epäoikeudenmukaisuus joka oli vastoin omaa oikeuskäsitystäni ja vastoin niin ymmärsin laajemminkin suomalaista oikeuskäsitystä

se ei ole mitään psykologiaa

eli silloin ajateltiin kyllä että tämä yhteistoimintamenettely utvan kokous on sellainen joka jatkuu niin kauan että yhteisymmärrys syntyy

arvoisa puhemies

korostin puheenvuorossani kansallisen sovintoprosessin tärkeyttä ja samansuuntaisia puheenvuoroja oli monessa muussakin ryhmäpuheenvuorossa

se on sitä konkretiaa ja sen takia pitää toimia sillä tavalla ettemme vain me täällä usko siihen vaan myös suomen ulkopuolella meidän luotottajamme uskovat siihen että me hoidamme asioita niin että talous saadaan tasapainoon

eli se on vähän niin kuin paavin vaali että valkoisen savun pitää nousta ja silloin on ratkaisu eli pakotetaan osapuolet löytämään yhteisymmärrys

nyt vasemmistoliiton lähtökohta näyttää olevan se kun tämän pattitilanteen purkamiseksi luodaan tämä mekanismi että se muuttaisi totaalisesti tämän tilanteen ja johtaisi siihen että valtioneuvoston puoli pääministeri voi ikään kuin nojata eduskuntaan ja sanoa että me olemme tässä vahvoilla me teemme mitä haluamme presidentti väistyköön

kun eduskunnassa sitten lakia käsiteltiin katsoin että asia on perustuslakivaliokunnan käsissä ja ministerin ei tule siihen puuttua

minkälaisia olisivat ne toimet joilla suomi voisi tukea tätä kansallista sovintoprosessia

kun eduskunta sitten tältä osin lakia muutti totesin että sen mukaan toimitaan

näin ei tule tapahtumaan

miten hallitus on arvioinut mahdollisuuksia ykn roolin vahvistamiseen tässä suhteessa

tämä logiikka ei tule toimimaan vaan lähtökohta on kyllä se että tämä yhteistoimintamenettely joka on sen koko asian peruskysymys tulee toimimaan ja tämä ratkaisumalli tuoda selonteolla eduskuntaan tarkoittaa sitä että tämä perusasetelma kyllä säilyy entisellään

kuitenkin sitten pian sen jälkeen kun eduskunta oli asian käsitellyt ja piti ryhtyä toimeenpanoon komission puolelta asiaan kiinnitettiin huomiota ja todettiin että jos näin tullaan menettelemään tämä mitä suurimmalla todennäköisyydellä johtaa tuomioistuinkäsittelyyn

kun tämä kanta säilyi komissiolla toistuvasti vielä asian selvittämisenkin jälkeen ja olimme tulossa vaalien lähelle jolloin ei ollut aikaa uudelleenkäsittelyyn eduskunnassa niin silloin todettiin ministeriön puolella että tätä lakia ei nyt tule panna toimeen

sitten tultiin siihen tulokseen että uuden hallituksen puolelta esiteltiin suurin piirtein saman sisältöinen laki jonka edellinenkin hallitus oli esitellyt

nyt sitten olemme käsitelleet tätä edelleenkin täällä ja sama ongelma on käsillä mikä on alun perinkin ollut eli nämä vuokratapaukset joissa vuokrasopimus on tehty ennen kuin tästä uudesta järjestelmästä on ollut tietoa ja näin ollen työ jonka vuokran antajaa tai vuokramies on saanut ikään kuin lahjana taikka yllättäen tämän tukioikeuden

pitää olla peltoa mutta niin kuin täällä on tullut esille meillä on olemassa sellaista peltoa jolla ei ole tukioikeuksia ja näin markkinoilla olevia tukioikeuksia voidaan ostaa niillä on joku hinta

ilmeisesti kauppaa ei ole kovin paljoa käyty mutta jonkun verran kuitenkin niin että tälle ikään kuin ilmaiseksi saadulle vahingossa saadulle tukioikeudelle vuokramiehen näkökulmasta on syntynyt tietty markkina arvo ja tällainen etu on tullut niissä tapauksissa kun vuokramies ei ole luovuttanut tätä oikeuttaan

arvoisa puhemies

toisaalta sitten maanomistaja on hyvällä perusteella voinut sanoa että on tullut oikeudettomasti kohdelluksi

tavoitteena oli asettaa kotimainen vero sille tasolle että tällainen massiivinen tuonti lähinnä virosta voitaisiin estää

tiedettiin täysin selvästi se että haitat tulevat lisääntymään ja pyrittiin siihen että tässä muutoksessa alkoholinkulutuksen kasvu olisi niin pieni kuin mahdollista

koko ajan on kuitenkin annettu ohjeita sekä mtkn toimesta että monelta muulta taholta että kannattaa sopia asioista kannattaa käydä neuvottelut ja tehdä sopimus näissä tapauksissa koska oikeudellista lopputulosta on äärimmäisen vaikea ennustaa niin kuin tämänkin keskustelun pohjalta on tosiasia

kaikki nämä ongelmat mitä esillä oli tiedettiin aivan hyvin silloin kun tehtiin mutta olimme tämän viron tilanteen muutoksen vankeja

näin ollen luulenkin niin että niitten tapauksien määrä joissa todella on tällainen kiista syntynyt ja olemassa on varsin vähäinen mutta kuitenkin niitä on olemassa

minusta tämän uuden käsittelyn hyvä oivallus eduskunnassa on ollut se että tähän pykälään lisättiin tämä sovitteluehdotus

luulen niin että se yhdistettynä tähän samaan tietoon että oikeudellista lopullista tulosta ei ehkä saada vieläkään kovin nopeasti johtaa siihen että osapuolet mielellään hakevat ratkaisun ja sopivat asiasta ja tällä tavalla asia saa kaikkien kannalta hyvän lopputuloksen

omalta puoleltani kehottaisinkin että tätä sovittelumenettelyä vapaaehtoista tai tämän lain mukaista sovittelua kannattaa kaikissa tilanteissa käyttää

mitä tulee tähän rähmällään oloon miksi ei ministeriön puolesta haluttu tai ministerinä en halunnut lähteä testaamaan kumpi voittaa suomen perustuslain omistusoikeuspykälän ja komission asetuksen joutuessa ristiriitatilanteeseen syy oli yksinkertaisesti se että sanottiin että jos toimimme tietoisesti tätä asetusta vastaan se voi johtaa siihen että häviämme sitten kisan ja se johtaa takaisinperintään joka minulle silloin kerrotun mukaan olisi edellyttänyt myös takaisinperintää viljelijöiltä

juuri tästä syystä emme halunneet lähteä tähän ikään kuin sinänsä mielenkiintoiseen oikeustilanteeseen että olisi mitattu kumpi tässä nyt on kumpi

söderman täällä toi esille että voitaisiin tai pitäisi asiaa arvioida myös euroopan unionin perusoikeuksien näkökulmasta ja asettaa punnintaan unionin maatalouspolitiikan asetus ja unionin perusoikeussäädöstö on tullut vasta tämän eduskuntakäsittelyn aikana esille ja se on tietenkin huomion arvoinen ja voi olla huomionarvoinen seikka

on mahdollista että asiasta tulee eyn tuomioistuimessa vielä juttu käsiteltäväksi jolloin olisi tarpeellista että nimenomaan tästä näkökulmasta eun oma perusoikeussäädöstö ja maatalouspolitiikan asetus asetettaisiin keskinäiseen punnintaan ja nähtäisiin sitten mikä lopputulos oli edustaja lauri

mistäs te on

tämän keskustelun yhteydessä on viitattu näihin energiakiistoihin joita venäjän ukrainan ja eun välillä on ollut muutama vuosi sitten

ulkoasiainvaliokunnan delegaatio jonka mukana olin vieraili ukrainassa alkuviikolla ja siellä moneen kertaan tuli esille se että ukrainalaiset nyt katsovat taaksepäin ja toteavat että he tulevat tekemään kaikkensa että tällaisilta kaasu ja energiasodilta vältyttäisiin koska he nyt kokevat että nämä ovat olleet heidänkin kannaltaan hyvin kielteisiä ilmiöitä

arvoisa puhemies

täällä on kiinnitetty huomiota siihen mikä on eduskunnan rooli tässä prosessissa

ministeri totesitte puheenvuorossanne että maaperäkäsittelyn tehostaminen siis saostuskaivoratkaisu yhdistettynä maaperäsuodatukseen tai imeytykseen on laajasti käyttökelpoinen ratkaisu

meidän rauhaturvalainsäädännön perusidea on se että kaikki valtiopäättäjät valtioneuvosto presidentti ja eduskunta ovat tässä päätöksenteossa mukana

eli energian käyttäminen tällaisena kiristyskeinona ei näytä sittenkään tuottavan kenellekään mitään hyvää ja luulen niin että tässä suhteessa on jotain opittu enkä usko että tätä pohjoista putkea joka nyt tässä tulee tultaisiin käyttämään niin kuin nyt on arveltu tällaisena kiristyskeinona ja sillä tavalla turvallisuutta uhkaavana tekijänä

on sanottu että tarvitaan tämä rauhanturvapäätös koska kysymys on sotilaiden lähettämisestä vaarallisiin tehtäviin että se on kolmen lukon takana

riittääkö tyypillinen kolmen saostuskaivon ja imeyttämisen järjestelmä sellaisenaan ilman muutosta jos ei olla pohjavesialueella tai vesistön lähellä

näin tämä eduskunnan rooli on käsitettävä sillä tavalla että olemme yksi näistä lukoista

sen takia meidän on täällä suhtauduttava asiaan sillä tavalla että käytämme sitä mahdollisuutta mitä valiokuntien asiantuntijakuulemiset tarjoavat ja niin edelleen

ja erittäin vakavasti ja syvällisesti käsittelemme tämän asian ja teemme omat johtopäätökset

tässä on eräissä puheenvuoroissa vedottu presidenttiin tai valtioneuvostoon ja tässä suhteessa on syytä että me toimimme itsenäisesti ja katsomme omista lähtökohdistamme tämän päätöksen

arvoisa puhemies

asko seljavaara arveli puheenvuorossaan että se että suomalaisen ruuan hinta kaupassa on korkeampi kuin on ruuan hinta joissain verrattavissa maissa johtuisi siitä että meillä maatalouden tuotantokustannukset ovat korkeammat

täällä on monissa puheenvuoroissa annettu kiitosta ja tunnustusta tarkastusvaliokunnalle työstään ja haluan yhtyä näihin tunnustuksiin

kun luin tätä mietintöä nousi kuitenkin mieleeni kysymys siitä että kun vähän suuruusluokaltaan erilaisia asioita esitetään peräkkäin ja rinnakkain saattaa tämmöinen suhteellisuus vähän jäädä sivuun

tämä ei ole se syy koska euroopan unionin maatalouspolitiikan mukaisesti raaka aineiden hinnat ovat suurin piirtein samanlaiset kaikkialla euroopassa

erot kustannuksissa syntyvät ketjun myöhemmissä vaiheissa ja ministeri anttila viittasi juuri siihen että oikein selkoa ei ole tullut missä kohdassa ne syntyvät

nousi mieleen kysymys siitä olisiko mahdollista ja tarpeellista että esimerkiksi täällä mietinnössä mainittujen asioiden kuten tämän it lainsäädännön valmistelun ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja kansallisen terveysarkiston kohdalla olisi pyritty edes suuruusluokittain arvioimaan sitä kuinka isosta taloudellisesta asiasta näiden kohdalla on kysymys

yksi tekijä on kuitenkin myös se että edelleenkin ruuan arvonlisäverotus meillä on alennuksesta huolimatta korkeammalla kuin mikä on keskiarvo eussa

arvoisa puhemies

kun olin valtioneuvoston jäsenenä vanhasen ensimmäisessä hallituksessa käsittelemässä näitä raha automaattiyhdistyksen avustuksia niin on ehkä syytä kertoa millä tavalla jääviysasiaa käsiteltiin

en väheksy sitä että kiinnitetään huomiota vaikkapa näiden toisaalla raportissa oleviin kotisivujen laatimisen kustannuksiin mutta tietenkin on huomattava että tässä on aika monen nollan ero näissä asioissa ja jopa miljardiluokan ehkä näin se tieto ja mikkelissä tai näissä tietojärjestelmissä voidaan ajatella että nämä suuruusluokat ovat sellaisia ja siksi ehkä olisi paikallaan vaikka tämäntapaisia asioita on eksaktisti vaikea arvioida että niissä olisi kuitenkin jonkinlainen suuruusluokka jotta tämä suhteellisuus tulisi esille

muistan hyvin tilanteen en ole aivan varma oliko kysymys raha automaattiyhdistyksen avustuksista vai sitten lehdistötuesta mutta joka tapauksessa oikeuskansleri nikula kiinnitti valtioneuvoston jäsenten huomiota jääviysasiaan ja muistan kun joku meistä sanoi että on jonkun tuettavan organisaation neuvottelukunnan jäsen mihin oikeuskansleri totesi että ei aiheuta jää viyttä

sen lisäksi sitten joku taisi sanoa että on hallintoneuvostossa

siihenkin oikeuskansleri vastasi että ei aiheuta jääviyttä ja täsmensi että jos olette tuettavan organisaation hallituksessa niin silloin jääviys syntyy

ja joku sitten meistä ilmoitti tämän kuultuaan jääviydestä ja sitten käsittely jatkui

kun olen sitä eri puolilta joutunut tarkastelemaan niin edelleenkin haluan kyllä korostaa sitä että tuottavuuden ja myös työn tuottavuuden kohottaminen julkisella sektorilla on eräs kaikkein tärkeimmistä asioista ja se muun muassa näiden it hankkeiden osalta on keskeisin tavoite

raha automaattiyhdistyksen avustuksethan käsitellään raha automaattiyhdistyksen virkamiestyönä ensin sitten siellä hallituksessa sen jälkeen se tulee sosiaali ja terveysministeriön vahvistettavaksi ja sieltä sitten valtioneuvoston yleisistuntoon

en muista että kertaakaan olisi valtioneuvoston istunnon yhteydessä mitään muuta kuin nuija pöytään sitten tämän keskustelun jälkeen eli tämmöinen suuri nivaska papereita joissa oli satoja avustettavia kohteita

voisi sanoa että valtionhallinnon suurin tuottavuushanke on juuri tämä tietojärjestelmien kehittämishanke jota tässä edellä koskettelin

tämä tästä jääviydestä ja sen käsittelystä valtioneuvostossa oikeuskansleri nikulan aikana

arvoisa puhemies

mutta ymmärrän kyllä sen että hallinnon työn tuottavuuden parantamisessa valtiovarainministeriöllä ei ollut oikein paljon muita lähtökohtia kuin antaa tavoitteita eri ministeriöille että henkilötyövuosien määrää on tietyllä määrällä alennettava

se ylettyy useiden vaalikausien ajalle

jotta puolustusvoimilla olisi vahvat perusteet kova pohja tehdä pitkäjännitteisiä suunnitelmia tähän tarvitaan selontekomenettelyä ja tähän tarvittaisiin laajaa poliittista yksimielisyyttä ainakin riittävän laajaa jotta nämä yli hallituskausien menevät suunnitelmat voitaisiin rakentaa kovalle pohjalle

olen aivan varma siitä että ei vain pelkästään vanhasen presidentinvaalikampanjassa vaan myös muissa vaalikampanjoissa halosen niinistön kampanjoissa toimittiin sillä tavalla että itse ehdokas pyrittiin tietoisesti pitämään erossa tästä rahoituskuviosta ensinnäkin sen takia että tämä ehdokkuus jo sinänsä vaati voimia niin paljon että lisäkuorma lisävastuu ei ollut tarpeen toisekseen siitä syystä että haluttiin tietoisesti pitää huolta siitä että ehdokas ei joudu hankaliin tilanteisiin sen takia että eittämättä menehtyy

valtiovarainministeriö ei tietenkään pystynyt antamaan keinoja ja toteuttamislinjaa sille miten tämä toteutetaan vaan se jäi sitten jokaisen ministeriön omaksi työksi ja tavallaan nämä tuottavuuden parantamisen keinot jäivät sitten jokaisen ministeriön omaan harkintaan

tästä johtuen seurantaryhmä lähti ensimmäisenä periaatteena siitä että pyritään yksimielisyyteen pyritään mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen jotta voitaisiin antaa puolustusvoimille tällainen pitkän aikavälin kova pohja ja tähän yksimielisyyteen myöskin päästiin

mutta siinä vaiheessa minusta tämä ohjelma lähti harhapoluille kun todella ministeriöissä ruvettiin miettimään että hetkinen mitenköhän tästä nyt helpoiten päästään tästä henkilötyövuosimäärän alentamistavoitteesta

selonteko on yksimielinen ja se on edelleen tässä olemassa tämä yksimielisyys ei ole mihinkään kadonnut se on kirjattu tähän turvallisuuspoliittisen seurantaryhmän raporttiin joka on tiivis ja yksityiskohtainen ja edelleen olemassa ja kertoo mistä ollaan yksimielisiä

no ulkoistetaan toimia ja näin saatiin näyttämään numerot siltä kuin valtiovarainministeriön puolelta oli haluttu eli tietyllä henkilötyövuosimäärällä saatiin näyttämään ja valtion

eli on ollut tietääkseni kaikissa näissä kampanjoissa mitä olen itse sivusta seurannut en ole ollut kampanjaorganisaatioitten ytimessä mutta sivusta seuranneena tiedän että ainakin ahon presidentinvaalikampanjassa ja vanhasen kampanjassa toimittiin sillä tavalla että ehdokas itse ikään kuin vapautettiin kaikesta tästä taloushommasta ja sitä varten oli aivan oma joukkonsa joka hoiti sitä osuutta

se voi olla sitä ja monessa tapauksessa ulkoistamalla on saatu tuottavuuskehitystä kyllä syntymään mutta lähtökohtaisesti ajattelu on ollut virheellistä että tämä ongelma ratkaistaan sillä että työnnetään tämä

näin ollen nämä seikat jotka tässä perustuslakivaliokunnan selvityksessä ovat tältä osin ja myös tuon jääviyskäsittelyn osalta tulleet esille vastaavat sitä käsitystä mikä minullekin on syntynyt asiasta

esimerkiksi puolustushallinnon alalla kyllä tuli täysin selvästi esille että kun puolustushallinnon puolella toteutettiin tätä henkilöstömäärän vähentämistavoitetta ja käytettiin ulkoistamista ei toteuttaja voinut olla varma onko tässä aidosti tuottavuutta saavutettavissa vai tehdäänkö se vain tämän henkilöstömäärän alentamisen tavoitteen saavuttamiseksi

eli kyllä tässä pitää pitää mielestäni kirkkaana se että tuottavuutta työn tuottavuutta pääoman tuottavuutta kokonaistuottavuutta julkisen hallinnon puolella koko ajan pyritään parantamaan mutta kyllä pitää kiinnittää huomiota siihen että mihinkään tällaisiin edellä mainittuihin vippaskonsteihin ei tässä suhteessa mennä

arvoisa puhemies

gustafssonin ja ed

arhinmäen ja retoriikan alta hakee todellista asiaa niin sieltä paljastuu se että arvostelunne sisältö on oikean suuntainen mutta riittämätön

jos opposition arvostelu on oikean suuntainen mutta riittämätön se on itse asiassa kiitos hallitukselle

näinhän oppositio aina toimii uudelleen ja yhä kuin alkuaan kun arhinmäen kolmen kohdan ohjelman ottaa esille jokaiseen teidän esittämäänne kohtaan hallituspuolueitten eduskunnassa tekemien ehdotusten sisältö kohdistuu kaikkiin näihin asioihin

rahat vaan kohdistetaan oikealla tavalla ja hallitus valmistautuu kuten olemme kuulleet myöskin siihen että tilanteen kehityksen myötä lisäbudjettien myötä ensi vuonna tullaan uudestaan asialle

arvoisa puhemies

haluan nyt painokkaasti kyllä todeta tähän keskusteluun että ei ole kysymys siitä tämä laki ei tarkoita sitä että presidentti ohitettaisiin tämän lain soveltamisessa

näin ei ole vaan päinvastoin presidentti on aina mukana siinä tilanteessa kun arvioidaan yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa presidentti on arvioimassa tämän lain käyttöönoton tarpeellisuutta

myös sellaisiin tilanteisiin jotka ovat puhtaasti sisäpoliittisia tai valtakunnan sisäisiä asioita vaikkapa ja paddy pietiläinen joka on pandemiatilanne jossa tietysti saattaa olla ulkopoliittista ulottuvuutta mutta joka pääsääntöisesti varmaan olisi täysin kotimainen tai joku suuri ero on otettu pois ydinvoima

onnettomuus

sitten kun tämä arviointi on tehty en voi nähdä että juurikaan tulisi sellaista tilannetta että tässä arvioinnissa oltaisiin erimielisiä

kyllä minusta täällä hyvin laaja yksimielisyys näyttää olevan siitä että tämän kansainvälisen operaation tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi

se tarkoittaa siis tietenkin sitä että kaiken toiminnan pitää tähdätä siihen että afgaaniyhteiskunta itse pystyy hoitamaan omia asioitaan

näen kyllä tavattoman kaukaa haetulta sellaisen tilanteen mihin ed

ja niin kun täällä on todettu se tarkoittaa että mahdollisimman pian pitää pystyä siirtymään sotilaallisesta painopisteestä siviilikriisinhallintaan kehitysyhteistyöhön ja kansakunnan demokraattisten rakenteitten oikeusvaltion ja tällaisten vahvistamiseen

söderman viittasi että tämä tarkoittaisi tai antaisi mahdollisuuden jonkunlaiseen palatsivallankaappaukseen jossa viisi saman puolueen ministeriä ikään kuin ottaisi vallan

meilläkin mielestäni pitää olla se selkeä fokus että suomi on viemässä asiaa siihen suuntaan ja se tarkoittaa juuri sitä että vähitellen painopistettä siirretään sotilaallisesta kriisinhallinnasta siviilikriisinhallinnan suuntaan

eli presidenttiä ei sivuuteta mutta on loogista että päätökset tehdään yhdellä päätöksentekotavalla ja tässä valtioneuvoston asetus on luonteva tapa

saanko jatkaa täältä paikaltani ettei kulu aikaa tuonne pönttöön menemisessä

kiitoksia

toinen kohta mihin haluan vielä kiinnittää huomiota on tässä se että lähtökohtana koko tässä poikkeustilanteisiin varautumisessa on nimenomaan varautuminen josta on miehiltä puu joka

reijosta erillinen tärkeä pykälä tässä laissa varautuminen ja velvoitus varautumiseen

eli koko meidän lainsäädäntömme lähtee siitä ajatuksesta että normaalioloissa eri viranomaiset varautuvat myös sellaisiin tilanteisiin jotka eivät ole normaaleja eli poikkeusoloihin ja että pääsääntöisesti toimitaan myöskin poikkeustilanteissa normaalien toimintavaltuuksien puitteissa ja että tämä valmiuslaki otettaisiin voimaan vain äärimmäisissä tilanteissa

ukkola kiinnittivät huomiota on juuri sellaista aluetta johon viranomaisia velvoitetaan varautumaan jo normaalioloissa ja rakentamaan järjestelmiä sillä tavalla että ne voivat toimia myöskin poikkeusoloissa

yhdyn niihin täällä käytettyihin puheenvuoroihin joissa on suhtauduttu kriittisesti kaikkiin veropohjan kaventamisajatuksiin joita esille nousee

tämä kyllä kieltämättä vähän johti siihen että tämä laki ei ole niin helposti luettava niiden muutosten jälkeen jotka siis perustuslakivaliokunnan ehdotusten mukaan oli välttämättä tehtävä enää sen jälkeen kun nämä muutokset on tehty

epäilemättä tämä ajatus sinänsä on hyvä ja kannatettava mutta ottaen huomioon valtiontalouden näkymät mitkä meidän eteemme nyt aukeavat useiksi vuosiksi eteenpäin

mikä mikä mikä ettei mennyt haukea ja kun tiedetään ne todella suuret haasteet joilla valtionta louden suurta vajetta joudutaan lähivuosina kuromaan umpeen niin jokainen tällainen pienikin veropohjan kaventaminen on nähtävä tässä valossa

siksi hakisin muita keinoja kannustaa kansalaisia aktiivisiksi kehitysyhteistyöasioissa ja muissakin hyvissä asioissa

toki muitakin mahdollisuuksia on

arvoisa puhemies

puolustusvoimien tila on tänä päivänä hyvä

puolustusvoimien korkea johto on tämän vuoden aikana voinut todeta että määrärahojen lisäys kertausharjoitustoimintaan on ollut tärkeä tavoite ja se on nyt toteutunut ja myös ensi vuoden budjetin osalta voidaan edetä niin että asetetut tavoitteet saavutetaan

meidän puolustuksemme keskeinen osa on niin kuin ministerikin totesi yleinen asevelvollisuus ja suomen tuleekin kaikissa yhteyksissä kun mietimme kehittämistoimia miettiä sitä millä tavalla ne vaikuttavat yleiseen asevelvollisuuteen

tässä on päivärahojen kotiuttamisrahojen eläkekertymän lisääminen se on tärkeätä mutta sen lisäksi pitää tietysti myöskin miettiä asevelvollisuuden sisältöä ja sen kehittämistä niin että nuorten motivaatio tulla asevelvollisuutta suorittamaan säilyy korkealla myös tulevaisuudessa

herra puhemies

puolustusvaliokunnan osalta todettiin että operaatio on määräaikainen väliaikainen ja toivomme kuitenkin että mahdollisimman pian tässä voitaisiin tehdä päätöksiä tämän operaation alentamisesta

eli tässä suhteessa se mitä sisältyy uavn kantaan on minusta ihan samansisältöinen

vielä haluan nostaa tämän kysymyksen siitä onko karzailla kykyä viedä eteenpäin tätä kansallista sovintoprosessia ja mikä voisi olla ykn rooli

vielä sitten haluaisin todeta sen että tämä arviointi johon uav kiinnittää huomiota saavutetaanko tuloksia tarkoittaa tietenkin sitä että sen perusteella sitten jatkotoimenpiteistä vedetään arvioita

arvoisa puhemies

kaikesta huolimatta en minä tulkitse sitä niin että tässä mielipiteet nyt kovin dramaattisesti eroaisivat salin eri puolilla muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta mutta tämä iso linja näyttää olevan selvä

niin kuin totesin edellisessä puheenvuorossani ei ole nähtävissä että se lisäisi sotilaallista aktiviteettia itämerellä mitä on pelätty

ne lisäävät euroopan integraatiota ja sillä tavalla luovat juuri sellaista laajaa turvallisuutta jota suomen puolelta on pidetty toivottavana ja tarpeellisena kehityksenä euroopassa

arvoisa puhemies

puolustusvaliokunta tarkasteli lausunnossaan asiaa nimenomaan puolustusvoimien ja merivoimien näkökulmasta

niin kun tässä keskustelussakin on tullut esille merivoimat ovat valmistautuneet kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumiseen turvallisuus ja puolustusselonteon linjausten mukaisesti

tässä mielessä on tietenkin tärkeätä kun tällainen pitkäaikainen huolellinen ja jopa sertifiointiin tähtäävä valmistautuminen on toteutettu että myöskin sitten voidaan kun asia ajankohtaistuu osallistua käytännössä näiden oppien toteuttamiseen ja tällä tavalla hyödyntää tätä prosessia

se on motivaation ylläpitämisen kannalta hyvin tärkeä asia eli se on tärkeä argumentti sille että valiokunta puolsi tätä osallistumista

toinen näkökulma oli se että valiokunta katsoi että tämä operaatio sopii suomelle hyvin

suomi on ulkomaankaupasta elävä maa ja sillä tavalla kansainvälisen kaupan ja merenkulun turvaaminen on meille hyvin luonteva asia

edelleen suomen merivoimien kansalliseen puolustukseen liittyväksi tehtäväksi on määritelty nimenomaan kauppamerenkulun turvaaminen ja siinä mielessä tämä operaatio hyvin tukee myöskin valmistautumista kotimaan puolustukseen

ongelma on se että kustannustehokkuus ei muodostu kovin hyväksi operaatiossa sen takia että matkoihin kuluu suhteettoman paljon aikaa kokonaisuudesta

olisiko mahdollista jos tällaisia tulee eteen uudelleen käyttää operaatioalueella pitempi aika ja esimerkiksi lentoteitse sitten vaihtaa miehiä niin että laiva pysyisi operaatioalueella pitemmän aikaa ja näin kustannustehokkuus paranisi

herra puhemies

yhdyn niihin täällä esitettyihin arvioihin että afganistanissa ei voida saada pysyvää rauhantilaa aikaan sotilaallisin keinoin

olen kuullut tämän arvion myös monissa kansainvälisissä yhteyksissä ja myöskin naton ja isafin johtavilta sotilailta

tämä riihi tämä johtopäätös ja jää liiaksi tai tästä toteamuksesta nouseva johtopäätös että tarvitaan siviilikriisinhallintaa kehitysyhteistyötä sotilaallisen kriisinhallinnan ohella on läpikäyvä näkemys hallituksen selonteossa ja se on myöskin kansainvälisen yhteisön koko isafin lähtökohta kun se on linjannut uutta toimintatapaa afganistanissa

tähänastisilla toimilla ei ole saatu niitä tuloksia aikaiseksi kuin on tavoiteltu ja nyt on aika muuttaa toimintatapaa ja näin on tapahtumassa